lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia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

siinä voidaan palata

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan keskustelu

päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päävärit ja kolmas toista asia kuin myös neuvosto ehdottaa taasia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

sitten debatin päätteeksi puheenjohtajien puheenvuorot

värikäs vellovaa teititellä vain neljäsosa voi myös nousta verotetaan syömään

asian käsittely keskeytyy tarhalle pöydällepanoa varten esitellä päällystetty kolmas osia puhemiesneuvosto ehdottaa te mietitte pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävän

ja ministeri henriksson tuovat osti paperit

kyllä ärsyttäneen hyväksytään että pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen neljäsosia voi myös neuvosto ehdottaa virka pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävä taisikin nokan siltanen

yleiskeskustelu oli päätynyt puhos

pöydällepanoa varten esitellään päiväretki viidessä asia puhemiesneuvostoehdokkaita virka pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytään että pöydällepanoa varten esitellään päiver sinkkuudessasi ja puhemiesneuvosto ei tätä mietitä pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytään että pöydällepanoa varten edelleen esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs sija puhemiesneuvosto erotettavien jota pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttävä

on päättynyt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

ja vielä pöydälle panoa varten esitellään päivystyksen kahdeksasosia puhemiesneuvosto ehdottaa että virta pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksikäyttö eduskunnan seuraavaan täysistuntoon perjantaina kolmaskymmenes yhdeksättä kaksituhattayksitoista kello kolmetoista keskeytetään

keskustelu on

totean tähän väliin että nyt puramme hetken aikaa ainakin tätä puheenvuorolistaa ja katsotaan sitten että jos jossakin vaiheessa on enemmän tarvetta debattiin niin voidaan semmoinen pienoisdebatti vielä järjestää

keskustelu on päättynyt

eduskunta ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotus lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt osia

toisen käsittelyn esitellä päiväjärjestyksen yhdeksäs nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on

asian käsittely keskeytettiin

aivan ensimmäiseksi haluaisin todeta vielä kerran sen mikä tuossa debattivaiheessa tuli esille että meillä on nyt käsiteltävänä täällä salissa uudistus joka ei ole ulkoapäin tai ylhäältäpäin yliopistokentälle valutettu rasite vaan todella hartaasti odotettu ja pitkään toivottu uudistus yliopistoväen itsensä taholta

me käymme täällä keskustelua siitä millä tavalla tämä prosessi on edennyt miten se on ikään kuin muuttunut eri vaiheissa ja ketkä ovat saaneet aikaan sitä sun tätä tämän prosessin aikana

kaikki on tärkeää ja yhdyn siihen näkemykseen että tämä esitys ja uudistus on jalostunut tämän prosessin aikana mutta kuitenkin varmaan hedelmällisempää ja ehkä tärkeämpää olisi sinänsä puhua tämän uudistuksen sisällöstä yliopistojen osalta ja ehkä myöskin laajemmin suomalaisen yhteiskunnan ja sen menestymisen osalta

itse olen sitä mieltä että tämä on aivan välttämätön ja aivan viime tipassa tuleva uudistus sekä yliopistojen itsensä että suomalaisen yhteiskunnan kannalta laajemminkin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

södermanin puheenvuoroon joka minun käsittääkseni edusti parhaimmillaan semmoista keskusteluperinnettä tässä salissa jonka toivoisi saavan enemmänkin jalansijaa

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

se oli aidosti pohdiskeleva analyyttinen tekisi mieli sanoa viisas puheenvuoro jossa ei suinkaan ammuttu kaikkea alas vaan pohdiskeltiin avoimen rehellisesti uudistuksen hyviä puolia ja sitten kuitenkin kritisoitiin hänen näkökulmastaan olevia puutteita

toiseen käsittelyyn esitellään vain eristyksiin kymmenes

minä omalta puoleltani haluaisin vain ja ainoastaan puuttua siihen kohtaan jossa hän käsitteli yliopistojen hallituksen ulkopuolisia jäseniä ja muistaakseni totesi että hän ei näe niitä yliopistolle uhkana

minä olen itse saanut olla mukana joensuun yliopiston hallituksessa kaupunginjohtajamme varamiehenä aika pitkän ajanjakson ja voin vakuuttaa teille että kun joensuun yliopiston hallitukseen on pyritty saamaan ulkopuolista asiantuntemusta niin ongelma on ollut pikemminkin se että sitä ei ole ollut riittävästi saatavilla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään kaderistyksen seitsemän soosi käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toivon nyt että kun tämä hallinto uudistuu tätä ulkopuolista asiantuntemusta helpommin saadaan sinne yliopiston hallintoon mukaan

sitten täällä on joissain puheenvuoroissa vähän kauhisteltu sitä että yliopistokentän sisältä on tullut kritiikkiä tätä lakiuudistusta kohtaan

yliopisto on nimenomaan sellainen organisaatio jonka perusolemukseen kuuluu kriittinen suhtautuminen yleensä kaikkeen mitä maailmassa tapahtuu

ennen kuin annan jaoston puheenjohtaja rajamäelle puheenvuoron totean että saamani tiedon mukaan ministeri viitanen on sairastunut

jos se kritiikki ja idealismi ja väittely kyseenalaistaminen yliopistokentästä häipyy niin silloin ollaan todella huolestuttavassa tilanteessa

ministeri kyllönen käyttää hänen esittelypuheenvuoronsa mutta ei luonnollisesti pystyne vastaamaan kaikkiin ministeri viitasen hallinnonalan kysymyksiin

haluan nyt kuitenkin todeta sen että jos katsoo sitten yliopistojen johdon ja opiskelijaliikkeen suhtautumista noin kokonaisvaltaisesti niin kyllä sieltä aika selkeä tuki tälle uudistukselle on tullut

pyydän ottamaan tämän huomioon

elsi katainen puuttui siihen että tämän uudistuksen myötä alkoi myöskin suomalaisessa yliopistokentässä aika merkittävä rakenteellinen uudistumisprosessi

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn esitellä päivystyksen mediassa sitä ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotus

väitän että nämä ovat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa ja pidän erittäin hyvänä asiana että voimavarojen yhteen kokoamista ja profiloitumista ja erikoistumista omille vahvuusalueilleen myöskin niin sanottujen maakuntayliopistojen parissa on tapahtunut

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään patenttilakiehdotuksen lakiehdotusten toinen käsittely on päätöntä asiaa loppuunkäsiteltynä ja toisen käsittely esitellään vain eristyksen viides kausi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

itse tietysti haluan erityisesti korostaa sitä hyvää yhteishenkeä ja tulevaisuuteen suuntautumista mitä uuden itä suomen yliopiston rakentamisen ja perustamisen yhteydessä on tapahtunut

on myöskin ilo todeta se että myöskin valtiovalta on pannut tämän merkille ja omilla päätöksillään aika merkittävästi vahvistanut sitä pohjaa mille tätä uutta yliopistoa ollaan synnyttämässä

sitten debatti jatkuu

tuleva oikeusasema antaa mielestäni nykyistä paremmat mahdollisuudet yliopistoille hankkia ulkopuolista rahoitusta mikä ei kuitenkaan siis missään tapauksessa vähennä valtion rahoitusosuutta yliopistoille

myöskin yliopistokiinteistöjen yhtiöittäminen ja osakekannasta kahden kolmasosan luovuttaminen yliopistoille luo vahvan pohjan yliopistouudistuksen tavoitteille

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia voi myös nostaa edustaa tanssia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

näillä taloudellisilla panostuksilla valtiovalta osoittaa pitävänsä huolta koko yliopistokentän toimintaedellytyksistä myöskin alueellisesti

sitten ehdimme ottaa tuosta puheenvuorolistan alusta ainakin yhden puhevuoro

en niinkään lähde nyt pohtimaan tätä virka ja työsuhteen eroa haluan vaan todeta sen että tämä uudistus korostaa myöskin yliopiston vastuuta henkilöstöstään jonka hyvinvointi menestys ja työ on kuitenkin se kivijalka jolle koko yliopiston menestys perustuu

on päivänselvää että yliopisto ei voi menestyä ellei panosta omaan henkilöstöönsä

minun mielestäni energian vapauttaminen opettamiseen ja tutkimiseen hallinnollisten tehtävien sijaan luo parhaimmat edellytykset korkeatasoiselle opetukselle ja oppimiselle jonka ainakin jonkinlaisena välipaaluna voisi olla yliopistojen uudenlainen oppimiskulttuuri mikä mielestäni on erityisesti opiskelijoitten etu

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kahdestoista sija voi myös ostaa eroteta mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kymmenettä kaksituhattaneljätoista pidettävään taas risto kaksttäneen hyväksytä

osittain vainuaan osittain toisen käsittely esitellään päivän syliksessa ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä

tämä

on päättynyt että eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotuksella

asian käsittely keskeytetään

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toiseen käsittelyyn esitellään kaivertazin kymmenesosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotuksella

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy yksiviivayhdeksäntoista kaksikymmentäyksi viiva neljäkymmentäneljä neljäkymmentäkuusi viro kahdeksankymmentäyhdeksän ja yhdeksänkymmentäyksi viiva yhdeksänkymmentä yhdeksän

keskustelu on päätettävä asia lähetetään maa ja metsätalousvalio vetää läpi keskustelua varten esitellään päiväkeskuksen viidesosan puhemiesneuvosto ehdottaa taasiana lakivaliokunta jolle hallintovaliokunnan maalaus

sekä mietinnössä ehdotetun uuden sadannen lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sen r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

eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotuksen

on päättynyt että asia laiteta lakivaliokunta jolle hallintovaliokunnan otavalausta lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudessa se voi myös neuvosto ehdottaa tähän sillä

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetulla kiertoa

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja

keskustelu on päättynyt

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides aasia ja puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan täysistunto hyväksyttäneen hyväksytäänpä se voi menetellä päivän sankari kahdenkymmenenkuuden

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kahdestoistaosan voi myös ostoerät tätä mietitä pannaan pöydälle kahdestoista helmikuuta kaksituhattaneljätoista pidettävään pääsystä maksettaneen

pöydällepanoa varten esitellään päivä ja sen kahdeskymmenesseitsemäs asia joka valtiovarain valiokunnan mietintö valtio vuoden kaksituhatta viistosta

tämä

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien hyks viivaneljälakiehdotuksen satamien mietinnössä

voi myös juustoilla tätä mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävän toiseen täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään samoin menetellään päivystyksen kahdennenkymmenennen ja yhdeksännen asian

uusien viisi ja kuusi lakiehdotuksessa mietin

eduskunnan seuraavaa pesis on tänään maanantaina yhdeksäs kolmannetta kaksituhattaviisitoista kellokkaat neljä kahden seitsemäntoista yksitoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päivi edistyksen kahdeksasosia voimistelusta verotetaan sillä että maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto